minä olen yhdessä asiassa erittäin pettynyt meidän virallisiin perustuslakivaliokunnan asiantuntijoihin

he kyllä löytävät kaikki porsaanreiät mutta sitten kun on minun käsitykseni mukaan demokratian toimivuuden ehdosta elikkä sananvapaudesta kysymys niin mitä sitä tyhjää

yksikään perustuslain asiantuntija ei huomannut sitä troijan puuhevosta joka tähän lakiesitykseen sisältyi elikkä sitä että toimittajan lähdesuoja yritettiin murtaa

minä saan jatkuvasti soittoja kainuusta siitä että kun on olemassa itsenäiset kunnat ja niillä valtuustot ja virkamiehet ja lautakunnat niin sitten on maakunta maakunnan valtuusto maakunnan hallitus ja niillä virkamiehet

siitähän me keskustelimme tiukasti lähetekeskustelussa

kainuu joutuu viemään erikoissairaanhoidon joko ouluun tai kuopioon

justiin kiitoksia

sen takia että siellä ei ole rahaa rakentaa kunnon sairaalaa

ainut jolla voidaan palvelut järjestää on tietenkin kuntien liittyminen yhteen mutta myös tämä yhteistoiminta alue on sellainen joka toimii

mutta ne jotka siellä ramppaavat jatkuvasti joka ikisessä istunnossa ja joitten pitäisi nyt tuntea perustuslaki ja sananvapauden merkitys perustuslaille eiväthän he huomanneet

mutta minä olisin kysynyt ed

mutta on se nyt noloa että me olemme saaneet eniten pohjoismaista suurin piirtein eniten läntisestä euroopasta sananvapaustuomioita

miten se olisi ollut erilainen koska lapsihan perii teidät molemmat niin isän kuin äidinkin ja lapsen elatusvelvollisuus on molemmilla niin isällä kuin äidilläkin tulipa ero avioliitossa tai avoliitossa

jos on semmoinen tilanne että toinen puoliso haluaa avioliittoa ja toinen ei halua avioliittoa niin kyllä on silloin parempi olla menemättä mihinkään liittoon

minusta tämä on häpeällistä

vierustoverille voisi sanoa että rahanlainaajana hänen pitäisi ottaa selville ja olla varma siitä ettei se jolle lainataan rahaa valehtele tietoja elikkä ota rahaa vastaan väärin perustein

häpeällistä on myös se että meillä on ollut sellaisia lainvalmistelijoita oikeusministereitä poliiseja poliisiministereitä jotka ovat vaatineet että lähdesuojaa täytyy tässä tasavallassa kiristää

se on ihan tasan varma että se lähtee nurin olipa kysymys avioliitosta tai avoliitosta

skinnari on siinä oikeassa että suomen aloitteesta kyllä tämä rahamarkkinaveron selvitys tuli ecofinin päätökseksi

täytyy muistaa että eihän sananvapaus ole sitä että toimittajat kirjoittavat mitä sattuu totta kai he joskus kirjoittavatkin mitä sattuu vaan sananvapaus on myös sitä että kansalaiset saavat tietää

toinen asia vielä että jos halutaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on ihan väärin kuvitella että tämä olisi ollut helppo asia helppo lakiesitys perustuslakivaliokunnalle joka tätä käsitteli

kyllä suuri valiokunta lähetti hyvin selkeän viestin valtiovarainministerille silloin kun näistä asioista neuvoteltiin mutta ilmeisesti ed

on todella surullista kuunnella kun joka ainut kerta kun puututaan vasemmiston luomiin järjestelmiin ja niitä yritetään uudistaa joustavoittaa ja nykyaikaistaa aina nousee mökä

on ilman muuta selvä asia että työttömät asetetaan tällä lailla eriarvoiseen asemaan

jos esimerkiksi työlainsäädäntö on valmisteltu jossakin ay virastossa niin eihän sitä ymmärrä tavallinen kansanedustaja näin se on tavallisella koulutuksella tai tohtorin koulutuksella vai mikä teillä on

siinä oli punnittavana se saadaanko sitten ihmisten turvallisuus taatuksi sillä että annetaan erioikeus vapaapalokuntalaisille

päinvastoin julkinen sektori on jo tällä hetkellä laajentunut niin runsaasti että se imee kaiken työvoiman yksityiseltä sektorilta

perustuslakivaliokunnan oli pakko ottaa aika tiukasti kantaa siihen että tämä lähdesuoja korjataan tässä esitutkintalaissa

saanko minä nyt puhua

toinen asia mihin olisin halunnut puuttua on nimenomaan se että minä olen nähnyt yhdeksi aikamoiseksi oikeusturvaongelmaksi sen että oikeuden päätökset vaihtelevat

on muistettava että tässä yhteiskunnassa on muitakin tällaisia eriarvoisuuksia joissa työttömät ovat eriarvoisessa asemassa

minä kiitän siitä että sain tukea sille että se todella korjattiin vaikka ministeri brax täällä lähetekeskustelussa oli tiukasti sitä mieltä että minä olen väärässä

tämä on ihan samanlainen uudistus

eihän tästä näin tule yhtään mitään

ja jos ei tässä olisi ollut tiukkana niin sen jälkeen kun tämä laki olisi tullut voimaan poliisit olisivat voineet mennä toimittajien kotiin ja viedä sieltä tietokoneen ja tutkia kuka on mahdollisesti vuotanut salaiseksi määrättyä tietoa

en ymmärrä tätä keskustelua kielestä ja kielitesteistä

miksi työttömillä jotka myös elävät meidän yhteisillä kerätyillä varoillamme ei ole samanlaista oikeutta kuin opiskelijoilla

fantastinen sanon minä

en muista sen tamperelaisen kirjailijan nimeä joka on maahanmuuttaja mutta joka tänä talvena syksynä kohautti sen vuoksi että hän on kirjoittanut hienon kirjan suomen kielellä ja oppinut suomen kielen

tämä ei oikein minun oikeudentajuuni istu sen takia että jos työtön saisi jonkin verran tienata niin ehkä hän jatkossa saisi itselleen työpaikan ja pääsisi takaisin työelämään

tämähän oli se idea että poliisille pitää antaa oikeus kotietsintään että saadaan tietää lähde että saadaan tietää tietovuotaja

joku järjestelmä siihen että nämä päätökset oikeuden päätökset olisivat jotenkin johdonmukaisia keskenään täytyisi saada aikaan

nyt hänen ei joissakin tapauksissa hyvin useissa tapauksissa kannata mennä töihin koska hän menettää silloin kaikki

minä en käsitä mikä se voisi olla

jos tulee hätä niin ainahan on tämä kunnallinen tuki jonka saa mutta työ olisi parasta sosiaaliturvaa

minä ihmettelen ministeri thorsin heittoa maahanmuuttovirastolle siitä että he eivät vaatineet sitä kansalaisuustestiä lain valmistelussa vaan vasta sitten meidän perustuslakivaliokunnassa

minulla ei ole sellaista tietämystä koska periaatehan on että me emme saa tietenkään rikkoa sitä montesquieun kolmijako oppia vaan päätösvallan toimeenpanovallan ja oikeusvallan tulee olla erillään toisistaan

näinhän me sanomme kokoomuksessa ja nyt tämä ei kyllä nykyisellä järjestelmällä toteudu

ja silloinkin on kysymys niin sanotusta erityisestä kotietsinnästä elikkä täytyy olla valvoja mukana ettei viedä sitä tietokonetta vaan että sieltä viedään se aineisto mitä on tultu hakemaan

mutta se tuntuu epäoikeudenmukaiselta että oikeuden päätökset vaihtelevat paitsi alueittain niin myös siinä onko ne tehty käräjäoikeudessa hovioikeudessa vai korkeimmassa oikeudessa

työn tulee aina kannattaa eikä voi elää pelkästään sosiaalituilla ja turvalla

tämä on minun mielestäni toinen niistä suurista saavutuksista mitä minä tänä parlamenttiaikana olen onnistunut saamaan läpi

sitten vielä toinen asia

ministeri thors on ilmeisesti antanut selonteon niistä eduista joita suomeen tulevat maahanmuuttajat saavat

me olemme kyllä euroopan unionin kärjessä

rouva puhemies

sitten haluaisin puuttua yhteen toiseen asiaan elikkä tuoda tämän talon tietoon kansanedustajien tietoon että euroopan neuvostossa on edellytetty vuotajan saamista sananvapauden piiriin

asunnon ja työ tuottaa noin

se on myös yksi syy siihen minkä vuoksi me jatkuvasti saamme euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta valituksia siitä että meidän oikeudenkäyntimme pitenevät

yhdessäkään euroopan unionin maassa ei ole näin hyvät erinomaiset edut

ja toinen asia on se että me saamme valituksia muistakin asioista enemmän kuin normaali pohjoismaa

ei tänne kansalaisuutta tarvita tänne pääsee kyllä muutenkin

näin muutama päivä sitten yhden tilaston jossa me olimme kyllä kärjessä ja valitettavasti myös sananvapaustuomioissa me olemme kärjessä pohjoismaiden kärjessä

että ei riitä pelkästään että suojataan toimittajan lähde tieto siitä kuka sen mahdollisesti on vuotanut vaan että suojataan se lähde itse että jos hän jostain syystä paljastuisi ettei hän joudu menettämään työtään tai joudu suorastaan vankilaan sen takia että on vuotanut tai yrittänyt vuotaa hyvin tärkeää salaista yhteiskunnallista tietoa

ukkola on aivan oikeassa kiinnittäessään huomiota siihen että euroopan ihmisoikeustuomioistuin on useita kertoja tehnyt tai itse asiassa jatkuvasti tekee suomelle langettavia päätöksiä

näitten raporttien perusteella minä voin sanoa että yksi tärkeimpiä parhaimpia sananvapauslakeja on voimassa ruotsissa

ensi sijassa näyttää olevan kyse siitä että oikeudenkäynnit kestävät liian pitkään ja asianomaisten oikeusturva vaarantuu

mutta näyttää siltä että kaiken perustana on kuitenkin se että suomalainen järjestelmä ei ole tottunut ottamaan huomioon euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ennakkopäätöksiä

ja suomenkin on varauduttava siihen että jatkossa nämä lait euroopan neuvoston päätösten mukaan tiukentuvat

tämä aiheuttaa selkeän ristiriidan useissa eri tapauksissa toisaalta euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätösten ja suomalaisen oikeuslaitoksen päätösten kanssa

suomelle tulee langettavia päätöksiä kaksi kertaa enemmän kuin ruotsille ja muistaakseni viisi kertaa enemmän kuin tanskalle ja kymmenen kertaa enemmän kuin norjalle eli tilanne on kyllä aika omalaatuinen

laakso on aivan oikeassa siinä että meidän oikeuslaitoksemme ei ole vieläkään tottunut ottamaan huomioon euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä ja on suuri ongelma siinä että korkeimmassa oikeudessa ei ole ihmisoikeusasioihin perehtynyttä tuomaria

arvoisa puhemies

no minä taidan itkeä sen takia että tämmöisiä puheenvuoroja kun täällä pidetään niin taatusti meitä ei tue yksikään ei kukaan eikä missään milloinkaan

hyvä esimerkki siitä miten korkein oikeus kohtelee ihmisoikeusjuristia on se että markku fredmania ei esitetty ihmisoikeustuomariksi vaan hän jäi kakkostilalle ja hänet syrjäytti liikejuristi liikejuristi

eihän ole synti että tuetaan ehdokkaita

synti on se että niitä ei ilmoiteta

kyllä minä kuuntelin

jos ed

minna sirnö esittää ihan vakavasti kysymykset pitäisikö hänen ilmoittaa kolmen sivun seuran juttu vaalikuluiksi vaalimenoiksi vai kuluksi tai tueksi vai ei niin onhan se nyt jotain käsittämätöntä

kuitenkaan korkeimmassa oikeudessa ei ole ihmisoikeustuomaria

minusta se on oikeusvaltiolle häpeällistä

arvoisa puhemies

tämä esille nostettu asia on äärimmäisen tärkeä ja on hämmästyttävää että suomessa ovat kohta vuosikymmeniä venyneet nämä oikeuden käsittelyajat

pitäisi pysyä siinä mielessä jossakin järjellisessä asiassa että eihän tässä nyt ole kysymys synnistä ja häpeästä jos käy vaalikampanjaa ja jos saa tukea

arvoisa puhemies

eun huippukokouksista suuri valiokunta ja eduskunta sitä kautta saavat hyvin tiedot pääministerin ja ulkoministerin kautta mutta kun presidentti käy neuvotteluja keskusteluja puhelinkeskusteluja esimerkiksi medvedevin kanssa tai kirjoittaa hänelle kirjoittaa kirjeitä tai keskustelee auton takapenkillä kukaan ei ole läsnä ja kukaan ei tiedä koska presidentti ei ole parlamentaarisessa vastuussa eduskunnalle mitä näissä keskusteluissa käydään

kun tein ed

pulliaisen esimerkin valossa oman vaali ilmoitukseni kun tulin tänne kansanedustajaksi niin se oli helppo tehdä

nyt kun on jauhettu ja väännetty ja muutettu ja tehty uusia esityksiä ja tehty vastaesityksiä minä en oikein tiedä mitä pitäisi ilmoittaa seuraavassa vaali ilmoituksessa

ennen kuin perustuslaki uudistetaan niin millä keinoin presidentiltä voidaan saada sellaisia tärkeitä tietoja eduskunnalle joita me tarvitsemme

joku järki tämmöisessä pitäisi olla tässä järjestelmässä

voisiko ajatella esimerkiksi presidentin kuulemistuntia kuulemisjärjestelmää kuten esimerkiksi suomen pankin pääjohtajalla juuri oli järjestettiin eduskunnassa johon osallistuisivat vain kansanedustajat

minun mielestäni tämä perustuslakivaliokunnan mietintö on niin tulkinnanvarainen ja tämä uusi laki niin tulkinnanvarainen että pyydän oikeusministeriä että kun tulee se lopullinen uudistus niin tehkää joku järki tähän järjestelmään

eihän tässä pysy kukaan perässä mitä pitää ilmoittaa mitä ei saa ilmoittaa kuka saa lahjoittaa paljonko saa lahjoittaa mitä kautta saa lahjoittaa

tämähän on aivan käsittämätön sekasotku

tämä asia tulee vuosittain tämän oikeusasiamiehen kertomuksen käsittelyssä esille eli juuri nämä liian pitkistä käsittelyajoista annetut euroopan neuvoston langettavat tuomiot

se riippuu siitä missä asuu

siitähän se riippuu jos katto halutaan panna

olisi varsin hienoa jos hallituspuolueiden kansanedustajat pystyisivät vaikuttamaan hallituksensa ministereihin tässä asiassa